kansalaisaloitteet voivat kohdistua kansalaisia lähellä oleviin asioihin kuten työelämän sääntelyyn sosiaali ja terveysalan tai julkisia palveluja koskevaan lainsäädäntöön samoin kuin perhelainsäädäntöön